hyvä että sosialidemokraatitkin ovat näin toimineet ja varmasti kaikki muutkin puolueet ihan samalla tavalla

me olemme siis samaa mieltä siitä että ultraliberaali markkinatalous on tullut tiensä päähän ja aika lailla samaa mieltä tuntuu olevan ajattelu myöskin siitä että kukaan ei tiedä mitä nyt pitäisi tehdä kun ultraliberaali markkinatalous on tullut tiensä päähän

nyt ei oikein paljon vaihtoehtoja enää tässä tilanteessa ole ei teilläkään tunnu kovin hyvää vaihtoehtoa olevan ei ehkä kenelläkään mutta ihminen tämän markkinatalouden keskeltä pitäisi kuitenkin löytää

siinä oli tukku erinomaisen hyviä esityksiä

sosialismikaan ei ihan toiminut

kuten kaikki tiedämme ympäristöministeriön koko hallinnonala on itse asiassa tulevana vuonna erittäin suurten haasteiden edessä yksi niistä kaikista keskeisimmistä hallinnonaloista

esimerkiksi kotitalousvähennyksen laajentaminen energiansäästöremontteihin tukee ensimmäistä tavoitetta ja työllisyystilanteen heikentyessä rakennussektoria täytyy niin ikään tukea voimakkaasti

se on valmis laittamaan melkoisen potin rahaa sosiaalisen asuntotuotannon korkotukilainoihin ja erityisasuminen investointiavustuksiin hyvä näin erittäin hyvää toimintaa

olisin ottanut esille kun ministeri vapaavuorikin on paikalla yhden yksityiskohdan jossa toivoisin vielä ripeää edistymistä ja ripeää etenemistä

asuntoja rakennetaan vanhuksille vammaisille työttömille anteeksi

kiitoksia siitä

ehkä näihin säästöihinkään ei tällä päästä ainakaan lyhyellä tähtäimellä ehkä ei pidemmälläkään mutta pääkaupunkiseudun maankäyttöä voidaan edistää tätä kautta

se liittyy juuri tähän teidän ajatukseenne pääkaupunkiseudun kuntien yhdistämisestä

tämä peruskuvio vielä kerran

mielestäni se on aika kohtuullista

sitten jos alue kerää vaikkapa yrityksiltä rahoitusta tuohon stipendijärjestelmään niin voitaisiin turvata vähävaraisten maiden vähävaraisille opiskelijoille kuten valiokunta mietinnössään ottaa voimakkaasti kantaa myös jatkossa maksuton koulutus ja se tukisi tätä meidän kansainvälisyyttämme

tärkeintä on että pääsisimme osaksi tuota koko ajan kasvavaa koulutusvientibisnestä joka jo tällä hetkellä on miljardien suuruinen mutta hetkessä se ei tapahdu

siitä olen samaa mieltä oikeastaan kaikkien kanssa täällä salissa että seurantaa tämä kyllä tarvitsee että meidän kansainvälinen osaamistasomme koko suomessa pysyy vahvana

herra puhemies

pentti on liperin ja sen jälkeen ministeri vastaista joudutaan ensinnä

ensinnä tämä lähiruokakysymys

tiedän ministeri ponnistelunne sen eteen että suomalaista lähellä tuotettua ruokaa voitaisiin esimerkiksi kouluissa mahdollisimman hyvin tarjota tästä eteenpäinkin ja ponnistelunne sen eteen että kilpailutuksia voitaisiin hoitaa siten että suomalainen ruoka pärjää

tässäkin kohtaa tiedän jo työnne mutta mitä vielä voidaan tehdä jotta suomalaista puuta saadaan myös innovatiivisessa mielessä hyödynnettyä

rouva puhemies

käsittelyssä oleva lisätalousarvio pitää sisällään monia hyviä asioita jotka osoittavat päämäärätietoista otetta suomen kuntoon laittamisessa

tällaista toivoisi nähtävän lisää

lisäksi omaishoitajat saavat jatkossa myös valmennusta ja koulutusta sekä hyvinvointi ja terveystarkastuksia

ennen kaikkeahan tässä on kysymys inhimillisesti aivan mielettömän arvokkaasta työstä puhumattakaan sitten siitä pienempiarvoisesta mutta kuitenkin tärkeästä seikasta että tämä toiminta on kaikin puolin myös kansantaloudellisesti järkevää

tämäntyyppisiä toimia toivon hallitukselta lisää

olen nimittäin havainnut viime aikojen keskustelussa hieman piirteitä siitä että yliopisto tai ehkä paremminkin ja laajemminkin sivistys olisi jotenkin muusta yhteiskunnasta irrallinen saareke johon aina silloin tällöin voidaan soutaa sivistystä hakemaan

samaan aikaan olen törmännyt sellaiseen ajatteluun että se sivistyksen mitta täyttyy siellä koulussa että pelkästään koulusivistys on kaiken a ja o siis että alakoulussa täytetään siihen lasiin hieman vettä yläkoulussa vähän lisää ehkä sitten lukiossa tai vaikka ammattikoulussa jälleen lisää ja sitten yliopistossa lirautetaan se viimeinen tilkka jonka jälkeen sivistyksen muki on täynnä

oma ajatukseni nojaa paljon laajempaan huomattavasti laajempaan sivistyskäsitykseen elinikäiseen oppimiseen jossa niitä tilkkoja voidaan täyttää vielä paljon myöhemmässä vaiheessa eikä lasi läiky yli ja toisaalta käsitykseen jossa yliopistoyhteisön vuorovaikutus muun yhteiskunnan kanssa ja sivistyksen vuorovaikutus muun yhteiskunnan kanssa on hyvin olennainen tekijä

olen erittäin iloinen siitä että molemmat näistä asioista on kirjattuna lakiin toisaalta elinikäinen oppiminen joka nousee mietinnössä vahvasti esille ja toisaalta yliopistojen ja muun yhteiskunnan vuorovaikutus on myöskin mietinnössä vahvasti ilmaistuna

keskusta on pitänyt koko yliopistolain valmistelun ja käsittelyn ajan esillä yliopistojen perusrahoituksen vahvistamista ja toisaalta yliopistokeskusten aseman turvaamista

yliopistokeskukset ja niiden toimintaa koordinoivat yliopistot saavat tulevaisuudessa vähintään nykyisen tasoiset määrärahat

lopuksi hyvään esitykseen parannettavaa tai toisaalta asia joka ei ollut sivistysvaliokunnassa esillä ja joka ei ehkä suoranaisesti sen ratkaisuvaltaan kuulukaan mutta liittyy olennaisesti asiaan

herra puhemies

eikös se ole sosialismista tuttua ainakin vanhasta sellaisesta että on yksi virallisissa puheissa ja ohjelmissa oleva todellisuus ja sitten se arki ja numerot jotka ovat sangen erilaisia kuin se todellisuus joka juhlapuheissa on

hieman tämmöistä samanlaista makua tässä ohjelmassa kataisen vasemmistohallituksen nelivuotissuunnitelmassa itse asiassa on

ohjelmapaperissa sanotaan että selvitetään arvioidaan kehitetään kaikkea kaunista mutta sitten tuossa rahapaperissa kaikelta tältä viedään hieman pohjaa pois

itse asiassa nuo leikkaukset on kytketty tuonne liitteisiin joissa sitten lakonisesti luetellaan mistä miljoonaleikkaukset tehdään

siitä olen erityisen huolestunut että useat kymmeniä vuosia opetusministeriössä työskennelleet ihmiset ovat todenneet että ei tällaista paperia kyllä ennen ole koulutuksen ja sivistyksen osalta nähty

maakuntien korkeakoulut kaipaavat nyt puolustajia oli sitten hallituksessa tai oppositiossa puhumattakaan tästä ennalta ehkäisevästä puolesta

kaikista eniten huolissani olen oppisopimuskoulutuksesta ja tämäntyyppisistä jotka kuitenkin ovat tuoneet paljon hyvää ja joitten kokonaisvaikutus on selkeästi positiivinen

onhan siellä plusmerkeilläkin varustettuja asioita hyviä asioita

näissäkin aika monta asiaa on lueteltu mitä tuolla rahalla pitäisi saada se on vähän niin kuin kaksi leipää ja viisi kalaa ja ehkä vielä vähän enemmänkin niin että siinä kyllä pitäisi veden muuttua viiniksi että tuosta rytkystä selvittäisiin

esimerkiksi kun edellisellä hallituskaudella asiaa pohdimme ryhmäkokojen pienentämistä varten oli varattu kaksinkertainen summa siis pelkästään ryhmäkokojen pienentämiseen

siinä todella on niin että meidän ajatustemme mukaan siellä pitäisi olla perheitä eläkeläisiä omaishoitoa mukana kun perusturvaa ollaan parantamassa

ja kun täällä neuvojakin pyydettiin että miten se tapahtuu niin tietenkin parasta olisi kun ansiosidonnaisen turvan ja perusturvan kytkös voitaisiin katkaista

loppuun

ainakin niin että arvonlisäveron korotus olisi toteutettu keskustan ohjelman mukaisesti progressiivisena siis niin että ruoka ja lääkkeet joita päivittäin tarvitaan olisivat jääneet tuon korotuksen ulkopuolelle muuten alvia olisi korotettu

täällä nimittäin kuului tuolta salin toiselta puolelta missä ei ole ketään tällä hetkellä paikalla sosialidemokraateilta semmoinen puheenvuoro että ihminen pitäisi asettaa keskiöön eikä järjestelmä

minusta se oli aika hieno puheenvuoro ja vielä kun se tuli sosialidemokraateilta se tuntui suorastaan uskomattomalta että onko tässä ihan mannerlaatat suorastaan liikenteessä

elikkä kun kysyttiin mitä ne konkreettiset keinot ovat niin ei niitä kovin paljon löytynyt mitä hallituksen tässä ajassa pitäisi tehdä mutta rakenteita pitäisi muuttaa sillä tavalla että pieniä kuntia pitäisi pudottaa pelistä pois ja pieniä kuntia pitäisi listiä

tähän on sanottava että tämä ei ole valmis eikä missään tapauksessa maailma valmiiksi koskaan tulekaan mutta tässä on ihan oikeita askelia erityisesti tämä ylisukupolvinen ote siis se että velkaa maksetaan jo nyt eikä sitä siirretä seuraaville sukupolville

samaten ehkä semmoisena konkreettisempana uutena avauksena on tämä uusi mittaristo siis ettei puhuta enää pelkästään bktstä vaan uskalletaan ajatella myös tätä inhimillistä hyvinvointipuolta luonnon hyvinvointia ja rakennetaan oma mittaristo millä perusteella politiikkaa tulevaisuudessa arvioidaan

herra puhemies

elikkä paperille se on laitettu ja se riittää turvaamiseksi

siitä annan tunnustusta veljille oikealla että sen mukaan mitä olen ymmärtänyt ja lehdistäkin lukenut kokoomus on ollut se puolue joka on jollakin tavalla pitänyt järkeä tässä leikkauksessa

jos olisivat saaneet veljet vasemmalla päättää niin ilmeisesti sitten olisi voitu laittaa lappu luukulle suomalaisen ruuantuotannon osalta välittömästi niin että jonkunlaista rotia sinne on tullut

toki lopputulos on edelleenkin törkeä ja räikeä mutta jollakin tavalla se pysyi jossakin käsitettävässä olevassa suhteessa

mitä mikroyrittäjyyttä pientä keskisuurta yrittäjyyttä tukevaa tuossa ohjelmassa on ja sitä kautta uutta kasvua kun eihän sitä meille muualta tule

mitä yrittäjyyttä turvaavaa tuossa ohjelmassa on

ne kirjaukset mitä erikseen pienestä ja keskisuuresta yrittäjyydestä on todettu pitävät tietysti paikkansa myös tässä yhteydessä

olisi ollut syytä ilman muuta vielä jos olisi haluttu mennä pitemmälle käydä joka ikinen sektori yksitellen läpi mutta aivan kuten ed

nyt päädyttiin siihen että taloutta ja työllisyyttä erityisesti korostetaan ja sen kautta sitten heijastusvaikutuksia tulee tietysti joka ikiseen sektoriin niin että mielestäni ohjelma tässä suhteessa puolustaa hyvin paikkaansa

minä aion mennä näihin oppisopimusleikkauksiin kiinni aion ottaa niistä kiinni tarttua niihin

pyritään ja tarkoitus on että nuorten oppisopimuskoulutuksesta ei leikata

herra puhemies

mielestäni olennaisinta on opiskelijoiden tasa arvo tasa arvo ammattikorkeakouluopiskelijoiden ja toisaalta yliopisto opiskelijoiden välillä